mutta arvoisa ministeri jos tämä asia nyt näyttää jäävän vähän jalkoihin niin mitä konkreettista te sitten lupaatte omaishoitajien ja omaishoidettavien arjen parantamiseksi

terveyspalvelut

hallitus on siis muuttamassa eläkeläisten asumistuen ehdoiltaan ja muodoiltaan samanlaiseksi kuin se on vaikkapa pienituloisen kahden työttömän vanhemman lapsiperheen osalta siis samankaltaiseksi ehdoiltaan

keväällä te julkistitte selvät sävelet siitä millaiset kunnat hallitukselle kelpaavat

osana tuota viime viikon hallituksen työlistaa julistusta tärkeistä asioista tälle hallitukselle te linjasitte myös oppivelvollisuusiän nostamisesta

onko hallitus valmis aidosti panostamaan työllisyyden hoitamiseen

miten hallitus aikoo varmistaa että käyttämättä olevat työllisyysmäärärahat tulevat työttömien työllistämiseen

julkisuudessa on ollut varsin ristiriitaisia tietoja niin ennen noita neuvotteluja kuin niiden jälkeenkin vielä mitä tällä oppivelvollisuusiän nostamisella todella on tarkoitettu

haluaisin ehkä kuitenkin nyt kysäistä kun kuvaa on maalattu synkeäksi itsekin tuohon mielenosoitukseen sain hallituspuolueen kansanedustajana osallistua ja keskustelu on tarpeen ja hallituspuolueiden pitää tietysti esityksistään kestää kritiikkiä onko tämä nyt totta hallitus että koko kuva eläkeläisten tilanteesta budjetin osalta on tämä vai onko mitään hyvää tulossa

onko teillä ministeri henkilökohtaisesti sellainen ajatus että tämä on jonkinlainen suuntaus kohti kenties pidempääkin oppivelvollisuusiän nostamista tai kenties ehkä meidän toisen asteen koulutuksen yhdistämistä lukion ja ammatillisen opetuksen

mihin tällä pyritään

onko teillä faktanäyttöä siitä että tämä oppivelvollisuusiän nostaminen kalliina hankkeena on todella tuloksekasta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

hyvin usein poliittisissa puheissa käytämme termejä koko suomen asuttuna pitäminen maaseudun asuttuna pitäminen

haluaisin kysyä hallitukselta

miten olette ajatelleet pitää yllä elämisen edellytyksiä koko suomessa niin että nuoret ihmiset jotka lähtevät kaupunkeihin opiskelemaan kotiseudultaan voisivat kokea mahdolliseksi palaamisen juurilleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitä on tähän mennessä vähennetty

myös osana tätä uudistusta hallitus te aiotte karsia rajusti toimipisteitä eri puolilta suomea

se asettaa työttömät eriarvoiseen asemaan

omalla seutukunnalla sijaitseva te toimipiste vaikuttaa merkittävästi kaupungin ja sen seutukunnan työllisyyteen ja työpaikkaomavaraisuuteen

voi vain kuvitella miten hankala tässä ajassa on olla kunnan työntekijä

aivan samoin kuin täällä aiemmin edustaja jo viittasi olisi hyvä kuulla nyt ministeriltä miten aiotaan seurata tämän uuden tiukemman lain vaikutuksia juuri viitaten siihen että täällä todella on monella meistä valmius myös vielä tiukempaan ja todelliseen totaaliseen kieltoon pikavippien osalta

eniten tässä kaikessa kuitenkin arvoisa pääministeri hämmästyttää se että teidän hallituspuolueiden erityisesti kokoomuksen ja sosialidemokraattien maakunnalliset päättäjät tuntuvat olevan kanssanne kovin eri linjoilla

arvoisa puhemies

on hyvä muistaa että ihmiset joita nämä velkakierteet koskevat ovat monesti nuoria ja sosiaalialan ammattilaisten palaute on että heidän asiakkainaan olevilla nuorilla hyvin monesti ongelmien taustalla piilevät talousvaikeudet jotka ovat lähteneet pikavippikierteestä

oletteko te varmasti kertoneet niille ihmisille joita ehkä nyt pyydätte ehdokaslistoillenne kuntavaaleissa että hallituspuolueiden edustajina te ajatte lopulta suomea suurkunniksi ja heikennätte reuna alueiden palveluja

siksi on ehkä hyvä tämän ohella kun puhumme nyt itse lainsäädännöstä koskien pikavippejä myös nostaa esiin se miten velkaneuvonta nuorten osalta yhteiskunnassamme ja kuntien taholta toimii ja myös se mikä aiemmin jo täällä sanottiin

mutta olisin kyllä mielenkiinnolla nyt sitten kuullut kokoomuksen edustajilta onko teidän mielestänne sitten olemassa joku hyvä muu ratkaisu jolla tämä opiskelijoiden tällä hetkellä epätasa arvoinen tilanne aidosti hoidettaisiin niin että pääsisimme opiskelupaikasta riippumatta samankaltaiseen terveydenhuollon hoitamisen asemaan

kyllä tämä kysymys lähtee myös koulusta opetuksesta siitä että meillä ei peruskoulussa taloustaitoja tarjota oppiaineena yksittäisesti tai osana muita opintokokonaisuuksia lainkaan niin paljon kuin tarvittaisiin

edustaja lauslahti te viittasitte aika ylimalkaisesti että jotenkin nyt sitten hoidetaan tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden asia enkä nyt äkkiseltään näe että olisitte esittänyt siihen muutakaan ratkaisua

totesitte vain että pakko ei maistu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hyvä että eduskunta käy keskustelua nuorten ihmisten tulevaisuudesta näinä vaikeina talousaikoina koska on tietenkin tärkeää että me antaisimme sellaiset mahdollisuudet että jokainen saisi oven raolleen työelämään koulutuksen polun alkuun ja ikään kuin sellaisen merkityksellisyyden kokemuksen elämäänsä mitä työ voi tuoda mitä aiemmassa keskustelussa täällä sivuttiin

me tiedämme että tässäkin tapauksessa tämä nuorisotyöttömyys hoituu parhaiten ei millään muulla kuin sillä että nuoret saavat työpaikkoja ja yrityksistä niitä pitäisi löytyä

tässä yhteydessä kun pitkälti sosiaali ja terveysalan huutava hoitajapula joka tulevaisuudessa on edessä liittyy suomen väestön ikääntymiseen on ehkä syytä vielä kääntää katse siihen pitkälliseen vanhuspalvelulakiprosessiin jota eduskunnassa viime syksynä käytiin

onko meillä mitään keinoja avata ovia sinne yrityksiin paremmin niin että nimenomaan nuoret ihmiset saisivat sen ensimmäisen mahdollisuuden astua työpaikkaan

sen lopputulemahan oli sitten kaiken hallituksen sisäisen suuren väännön jälkeen että sitä henkilöstömitoitusta ei lakiin kirjattu

miten olette nyt saaneet palautetta kunnista tämän lain osalta kun se kohta tulee voimaan sitä pitäisi kovaa vauhtia nyt kunnissa valmistella ja mitä ajattelette tämän henkilöstömitoituksen toteutumisesta

tässä kun hallituksen tiedotetta on yrittänyt tavata ja sieltä poimia konkreettisia esityksiä niitähän ei valitettavasti sieltä juurikaan löydy mutta eräs kohta pisti silmääni

toteatte tiedotteessanne että selvitetään mahdollisuudet luoda nykyisen oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattu joustavampi koulutusta ja työtä yhdistävä malli

tämä on asia jota keskusta on peräänkuuluttanut pitkään siis erilaisia oppisopimuskoulutukseen satsaamisia niin että me syrjäytyneitä nuoria voisimme tukea osaksi työelämää niitä joille koulunpenkillä istuminen ei ensisijaisesti maistu

arvoisa puhemies

oli oikein mieluisaa kuulla uudelta ministeriltä että tämä teidän hokkuspokkuskantanne ei aivan vielä ole nyt lukkoon lyöty ja se onkin hyvä koska useat puolueet eduskuntavaalien alla myös nyt hallituksessa istuvat olivat sitä mieltä että kela siirto omaishoidon tuen osalta olisi oikeudenmukainen ratkaisu eri kunnissa eri puolilla suomea asuville tärkeää työtä tekeville omaishoitajille

mitä tällä tarkoitetaan

viitataanko tällä samantyyppiseen malliin mitä suomen yrittäjät on nyt ansiokkaasti pitänyt esiin koulutussopimuksesta joka kohdentuisi nimenomaan nuorille paremmin ja joka vähentäisi yrittäjien riskiä ja sitä kautta parantaisi yrittäjien kiinnostusta palkata nuoria ihmisiä

tähän toivon tarkennusta ja ilman muuta myös toimenpiteitä

tästä edellisen ministerin kanssa kävimme useasti keskustelua

jo pitkään suomalaisessa yhteiskunnassa on käyty keskustelua perheen ja työn paremmasta yhteensovittamisesta vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja vanhempien yleisestä toiveesta kyetä viettämään enemmän aikaa lastensa kanssa perheen pienempien ollessa elämänsä ensimmäisillä vuosilla

nykyiselläänkin lapsiasiavaltuutettuna toimiva maria kaisa aula viime hallituskaudella teki esitykset eri vaihtoehdoista joista kevyin muoto sinällään oli tämä pienimuotoinen isyysvapaan pidentäminen

päätös vaikuttaa työmarkkinoihinkin ilman muuta koska toivottavaa on että jatkossa isyysvapaan käyttö nykyisestä vähäisestä määrästä kasvaisi mutta on myös aivan selvää että työmarkkinapöydistä kun oikeutetusti näkökulma on työelämälähtöinen puuttuu päätöksenteosta lapsen näkökulma ja lapsen edunvalvonta

siksi hallituksen esitykseen on keskustan mielestä jäänyt eräs harmillinen yksityiskohta jota esitämme omalta osaltamme muutettavaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tosi hyvä että tässä debattikeskustelussakin nousee esiin yhteinen huoli tästä sijaishoitojärjestelystä tilanteissa joissa omaishoitaja voisi niitä lakisääteisiä vapaapäiviään pitää

työministerin ollessa poissa arvoisa pääministeri kysyn teiltä omaa arviotanne hallituksesta siitä oletteko omasta mielestänne onnistuneet tuossa hankkeessa

samalla haluan valiokunnan jäsenenä antaa kiitoksen siitä että hallituksen esitys muuttui valiokunnan työskentelyssä siltä osin että tilanteessa siinä kaikkein valitettavimmassa tilanteessa jossa perheestä kuolee lapsi isyysvapaan saa kuitenkin pitää loppuun asti ja elää suruaikaa rauhassa eikä niin että kylmästi tämä etuus valitettavassa tilanteessa katkaistaisiin

pidän tärkeänä että me eduskunnan päästä seuraamme nyt myös sitä hallituksen kärkihanketta omaishoidon kehittämisestä jossa nimenomaan on tarkoitus tätä linkitystä mahdollisesti omaishoidon ja lyhytaikaisen perhehoidon välillä vahvistaa ja ylipäätään näitä sijaishoitojärjestelyjä täsmentää

jos jokaisessa työttömyyden tilanteessa taustalla on ihmiskohtaloja perheenkin tarina erityisen monenlaisia ovat ne nuorten tilanteet joissa koulutuksen jälkeen ei löydy työtä tai kenties koulutuspolku on katkennut

edustaja nurmiselle haluan sanoa että harvoin kuulee elinkeinopolitiikka sanaa näissä asioissa perhehoidon ja omaishoidon yhteydessä käytettävän koska tiedämme aika tarkkaan että nämä tukisummat yhteiskunnalta ovat silti verrattaen kummastakin vielä sen verran pieniä että missään nimessä on vaikea kuvitella kenenkään toimivan omaishoitajana elinkeinopoliittisessa mielessä

tämä oli erittäin hieno ja tärkeä muutos koskien harvinaislaatuista onneksi tapausta jota lainsäädännön tulee kunnioittaa niin että isyysvapaata ei tältä osin rajoiteta

meidän tukiverkko näille nuorille on liian ohut ja sitä on oltu erityisesti karsimassa näiden työvoimapalveluiden osalta erityisesti harvaan asutulla alueella

minä hämmästelen ministeri guzenina richardson että en saanut vastausta siihen kysymykseen mitä te lupaatte omaishoitajille muuta kuin näitä iänikuisia kehittämis ja selvittämisohjelmia

arvoisa puhemies

ensinnäkin on todettava edustaja saloselle että ajattelen kovin toisin siitä onko tässä tilanteessa oikein nyt odottaa jos edessä on ratkaisut joita äänestäjät tekevät kuntapäättäjien osalta seuraaviksi neljäksi vuodeksi

ja tehdään sekin nyt selväksi että keskustalaisten hallitusten johdolla tehtiin ensimmäisiä lainsäädäntötekoja omaishoitajien hyväksi kehitettiin vapaapäiväjärjestelmää ja on pidetty monin tavoin heidän asiaansa yllä ja nostettu tämmöinen väestöryhmä maan hiljaisten väestöryhmä esiin ja politiikan tärkeille keskusteluareenoille

kaikki tutkimukset osoittavat että suomalaisten mielestä tärkeimpiä asioita tulevissa vaaleissa ja sitä kautta kuntien toteuttamisessa ovat sosiaali ja terveyspalvelut

minusta on erittäin hyvä että työelämävaliokunta jonka jäsen itse olen kirjasi lausunnossaan pettymyksen siihen että tätä selvitystä nimenomaan perheiden arjesta laajentuneiden aukioloaikojen myötä ei voida arvioida kattavaksi koska vastaavasti tulos siitä että perheet kokevat yhteisen ajan vähentyneen mutta kuitenkaan eivät pidä päivähoitojärjestelmää ongelmallisena tuottaa selvästi vähän ristiriitaisen lopputuloksen

mikä näissä vaaleissa sitten on tärkeää ellei se miten pitkät jonot on lääkäriin miten pitkä matka on lääkäriin miten takaamme laadukkaan hoidon ja miten takaamme että henkilökunta jaksaa tällaisen epävarmuuden ja uudistuspaineen keskellä

arvoisa puhemies

totean vielä myös sen kun me puhumme työturvallisuudesta että kyllä itse hämmästelen käytyäni tuolla maaseudulla pienessä siwassa tai vastaavassa elintarvikekaupassa jossa lauantai iltanakin kymmenen aikoihin yksi nuori nainen on kaupan kassan takana että kyllä se turvallisuus on monella tavalla tässä arvioitavissa

arvoisa puhemies

tässä nyt on väistämättä syytä kysyä että onko siis kokoomus sitä mieltä että kun nykyinen käytäntö yliopisto opiskelijoiden puolella on meillä historiaan nojaten kuten edustaja sasi totesi se että tämä automaatiojäsenyyskäytäntö olemassa niin te olisitte valmis luopumaan siitä myös yliopisto opiskelijoiden puolelta

arvoisa puhemies

voisi kai olettaa että jos tämä kuntien tehtävien karsimistyö ja raivaaminen olisi jotenkin helppoa niin viime hallitus olisi siinä onnistunut

jos tuota tarkoitatte että aidosti mennään tasa arvoiseen systeemiin niin silloinhan se tarkoittaa että toistenkin osalta siitä luovutaan jos ette ole valmiita laajentamaan si tä ammattikorkeakouluopiskelijoiden puolelle

niin kuin totesin aiemmassa puheenvuorossa pakko ei varmasti ole missään asiassa paras keino mutta en ole nähnyt mitään muuta uskottavaa vaihtoehtoa tämän tasa arvoisen järjestelmän muodostumiselle

työ ei ollut tällekään hallitukselle helppo ja kaikki kohdat eivät ole sellaisia joita voisi ohittaa helposti

ajattelen kuitenkin niin että minusta on syytä korjata se vihreiden edustajan kysymyksessä esittämä ikään kuin arvio siitä että poistuisivat vammaispalvelut

mutta siinä olen edustaja vikmanin kanssa tismalleen samaa mieltä että tosiasia on se että ythsn laajentaminen ja terveydenhuollon tasa arvo erilaisille opiskelijoille ei tule toteutumaan pelkällä automaatiojäsenyyspäätöksellä amk opiskelijoille ellei ythsn rahoituspohja ole kestävä

toivon että ministeri selventäisi nyt eikö kuitenkin ole kysymys siitä että jatkossakin iästä riippumatta vammainen tai kehitysvammainen ihminen saa yhteiskunnalta ne palvelut jotka tarvitsee mutta ne ovat jatkossa enemmänkin tarveharkintaisia

kyllähän tätä lukiessa ja tätä keskustelua kuunnellessa huomaa että tämä on jonkinlainen markkinamiesten taivas jonka olemme sosiaali ja terveydenhuollon ympärille synnyttäneet mutta niinhän se vanha sanonta kai kuuluu ettei tyhmä ole se joka myy vaan se joka ostaa ja osaamisesta niin kuin täällä on hyvin todettu on monessa kohdin ennemminkin kiinni ja sitä voi aina lisätä onneksi näin

tämä lakiesitys on koskenut hyvin tiiviisti omalla kotiseudullani olevaa suurta puutarhayrittäjää

aivan kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja ja edustaja heikkilä ovat todenneet kysymyksessä on asia joka voi todella olla taloudellisesti erittäin merkittävä ja on hyvä että esitys on valiokunnassa muuttunut siten että tähän on tulossa tämä siirtymäaika vakuutusjärjestelmän synnyttämiseksi

me kulutamme valtavasti henkilöstön energiaa ja aikaa tähän toimimattomien tietojärjestelmien kanssa kanssakäymiseen ja toisaalta tilaisuus asian korjaamiseen tai ainakin sen parantamiseen on nyt käynnisteillä olevan sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden parantamisen yhteydessä jossa tämä pitää korjata

joka tapauksessa vaikka valtiontalouden tilanne tai me päätöksentekijöinä vaatisimme tiukennuksia yrittäjän tässä tapauksessa puutarha alan yrittäjän elämään on kuitenkin selvää että meidän pitää tehdä lainsäädäntöä joka ei ole estämässä sitä yrittämiseen liittyvää riskiä ja tekemässä yrittäjän elämää kohtuuttoman hankalaksi

arvoisa puhemies

tämä esitetty kysymys viittasi osaltaan pääministerin alkuviikolla kertomaan ajatukseen siitä että nuorten naisten pienten lasten vanhempien pitäisi olla aktiivisemmin mukana työelämässä

se tarkoittaa että paljon vastuuta jää nyt myös työpaikoille parempaan johtamiseen töiden uudelleenorganisointiin siinä vaiheessa kun työura häämöttää loppusuoralla

mutta tämän ajatuksen takana ja jotta sellainen voisi toteutua on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota suomalaiseen päivähoitojärjestelmään

lomalaisia se harmittaa mutta siitä huolimatta lomalaiset sen kestävät

jatkuvat sateet ovat tehneet kylvötöistä vaikeita pelloille on ollut paikoin mahdotonta päästä ja pelloilla kasvaa suomalaisen leipä meidän jokaisen

se nimittäin osaltaan takaa sen että meillä on paremmin mahdollisuus kehittää joustoja ja päivähoidon laatua niin että nekin vanhemmat jotka kokevat että osa aikatyö voisi olla vaihtoehto heidän perheelleen voisivat tämän käytännössä toteuttaa

opetusministeri gustafsson teiltä on useaan otteeseen tässä salissa ja kirjallisilla kysymyksillä tivattu milloin tämä lain valmistelu alkaa